eihän siellä toimittajat tiedä mitä he saavat tehdä milloin on joku tulossa nyrkki pystyssä eteen ja ottamassa mittaa ja ajamassa oikeuteen

johtosuhteet säilyvät vahvoina ja kaikki muu on alisteista pääsäännölle ulkopolitiikassa elikkä presidentti johtaa ulkopolitiikkaa ja myös päättää siitä

tällä hetkellä lähes kaikki valtion saamat välittömät verotulot menevät loppujen lopuksi kuntasektorin ylläpitämiseen ja jos mitään ei tehdä kuntien menot tuplaantuvat lähivuosina

tämä on sekava tämä on älytön tämä on vaikea ja kansalaiset kaikkoavat kun eivät ymmärrä millä perusteella kansanedustajia oikein valitaan

muuten eurooppa ei pysy pinnalla

tämmöistä se on elämä ei sen takia kannata valittaa

se katoaa amerikan yhdysvaltojen ja aasian väliin suureen tuntemattomaan

ei siinä mitään

jos nokialla vesi saastuu niin huudetaan kriisiapua jos siltarumpu ratkeaa niin huudetaan kriisiapua

mutta olisin sanonut tästä sosiaaliturvamaksun tuomisesta perustuslakivaliokuntaan että oli hyvä että sitä ei tuotu

yleisradion toimittajiin ja ohjelmatoimintaan sovelletaan ihan samoja sääntöjä kuin minkä tahansa lehden minkä tahansa muun median käyttäytymiseen

tällä yhteistoimintavelvoitteella velvoitetaan tp utvassa presidentti ja valtioneuvosto yhteistyöhön myös sillä tavalla jota aikaisemmin tähän saakka ei ole ollut että tp utvassa pitää kertoa myös eu päätökset

toinen asia

mitä hiton anteeksi puhemies demokratiaa on se että te panette tutkimaan millä keinoin voidaan estää mediassa ehdokkaiden ilmainen julkisuus

jos on tehty virhe mennään oikeuteen ja sillä siisti saadaan rapsut ja menetetään kunnia

kun en ole tietenkään lakimies niin käsitykseni tietenkin ovat ihan tämmöisen maalaisjärjen perusteella syntyneitä

onko joka paikassa aina oltava sosiaalityö terveydenhoitopalvelut läsnä

tämähän vahvistaa presidentin valtaa vaikka presidentti ei olekaan nyt hänkkäröimässä siellä eu kokouksissa ja pitämässä tiedotustilaisuuksia sitaateissa suomen valtuuskunnan johtajana vaikka ne kokoukset eivät tähän asti ole hänelle kuuluneet

jos on tehty virhe niin se otetaan esille julkisen sanan neuvostossa ja se otetaan esille niissä järjestelmissä joita on perustettu sitä varten että virheet oikaistaan

aivan käsittämätöntä demokratian tulkintaa teiltä

mutta minusta on vaan kysymys siitä saako kansanedustajia arvostella ylipäätänsä tässä maassa ja saako pääministeriä arvostella

elikkä joku järki täytyy tässä tulkinnassakin olla

nykyisin sinne tulee todella verolakeja

kun lipponen ja ahtisaari aikanaan tekivät tästä diilin niin se sitten jatkui

mielestäni on aika hullu homma että perustuslakivaliokunta ottaa kantoja verolakeihin kun kuitenkin valtion budjetin ja budjetin määräyksien ja verolakien suunnittelun pitäisi sentään olla jotenkin hallituksen kontrollissa eikä perustuslain säädösten määrittelemää

kyllä sitä nyt on toisinpäin

en tiedä kuka on käynnistänyt sen valtavan kampanjan joka meidän sähköposteihimme vyöryy kun kuitenkin kysymys on saman tyyppisestä maksusta kuin tv lupa joka kuuluu jokaisen maksaa joka ylipäätänsä televisiota katsoo

arvoisa puhemies

tämä kotouttamislaki on todella tarpeellinen ja todella hyvä

eikö niin

nyt maksetaan toisella nimellä ja tulevaisuudessa maksetaan hieman vähemmän sen takia että tämän uuden järjestelmän avulla saadaan rikkurit ne jotka salaa katselevat nekin maksamaan

tietenkin siinä oli osasyynä jonkinlaisena tekijänä myös neuvostoliiton romahtaminen ja aika isonakin tekijänä mutta täytyy muistaa siellä kun te arvostelette että silloin pelastettiin skopin asiakkaat ja heidän säästönsä silloin pelastettiin suomen työväen säästöpankin asiakkaat veronmaksajien rahoilla

arvoisa puhemies

taxellin komitean loppu oli nolo

minun käsitykseni mukaan kun olin siinä varajäsen työ sujui jokseenkin kohtuullisen hyvin mutta kun tuli tiedotustilaisuus niin silloin demarit sanoutuivat tästä yhteistyöstä ja yhteisestä valmistelusta irti

minä haluaisin että ministeri toisi jossakin vaiheessa ennen kuin tämä eduskunta lähtee täältä huis hiiteen tarkoitan vaalilomalle sen selvityksen mitä hallintovaliokunta on pyytänyt elikkä sen mikä on meidän etuuksiemme suhde verrattuna esimerkiksi ruotsin tai tanskan tai britannian tai saksan etuihin

elikkä kyllä jotain hyvää sinnekin puolelle on joskus tehty kun nyt tuntuu siltä ettei ole tehty yhtään mitään

ja näin sitten tiettyjä asioita on toisella tavalla painotettu tässä uudessa lakiesityksessä ja tulevissa muutoksissa

on tässä tietenkin yksi hyvä asia tämän kahden lautasen politiikan ohella joka muuttuu ja se muuttuu siinä että jos valtioneuvosto todella pitää päänsä eikä anna presidentin hyppyyttää itseään ulkopoliittisissa asioissa niin lopullisen ratkaisun tekee sitten eduskunta

suomi ei voi jäädä siihen että se jättää vaimot perheenäidit yksikseen kotiin

minä siteeraisin tässä keskustelussa joka koskee puhemies niinistöä ja hänen ajatuksiaan kalevassa olevaa valtiosihteeri sailaksen kannanottoa

yle on hieno laitos

siellä on todella hienoja asioita

näiden kautta saadaan perheisiin olipa tulija mistä tahansa suomalainen kulttuuri suomalaiset tavat ja suomalainen lainsäädäntö

kun ylen hallintoa järjestetään uudelleen minä todella toivon että kansanedustajien painoarvo siinä uudessa hallintojärjestelmässä vähenee

ja jos eduskunta todella edustaa suomen kansaa ja ottaa nimenomaan parlamentarismin ja kansanvallan ohjenuorakseen silloin päätökset ovat sellaisia kuin niiden pitää olla

sen täytyy pystyä olemaan itsenäinen yleisradio joka tekee itsenäisesti ohjelmia ilman että sen täytyy pelätä poliitikkoja

en pidä siitä että tähän meidän valtiosääntöömme perustuslakiimme on nyt istutettu tämä troijan puuhevonen elikkä yhteistoimintavelvoite joka ikisessä ulkopoliittisessa asiassa

bbc trust on ihan hyvä esimerkki siitä

tämä järjestelmä sopii vallan hyvin meille

mutta siellä täytyy olla myös ulkopuolisia ihmisiä tiedotusalan asiantuntijoita tutkijoita

haluan vielä ihan lopuksi huomauttaa eduskunnan elikkä ulkoasiainvaliokunnan oikeudesta saada tietoa

on ihan oikein vaatia työllisyyden ylläpitämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi toimia heti eikä kolmen kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä

ulkoasiainvaliokunta ei todellakaan ole saanut tietoa esimerkiksi presidentin kahdenkeskisistä keskusteluista mitä hän on käynyt ulkovaltojen johtajien kanssa

mutta ei ole tavatonta se että tehdään tietynlaisia sopimuksia näissä keskusteluissa ja sitten kun asiat aktualisoituvat vasta tiedetään mitä presidentti todella on sopinut

ei voi muuta kuin yhtyä ed

timo korhosen käsityksiin ja sanoihin siitä että parasta ilmastopolitiikkaa ovat innovaatiot energiatehokkaat keksinnöt ja tässä suomi on ollut etunenässä

minun mielestäni aina pitäisi olla joko pääministeri tai ulkoministeri tai joku kolmas ministeri mukana presidentin muitten valtioitten johtajien kanssa käymissä keskusteluissa

hän ei ole vastuussa kenellekään tekemisistään eikä sanomisistaan

tämä on se puute mikä meidän perustuslaissa on

eihän voi koko elämää lailla säätää

täytyyhän nyt olla ihmisillä jonkinlainen vapaus että ei tarvitse lakikirja kourassa kulkea pitkin katuja ja yrittää olla lainkuuliainen

meillä on hyvät järjestelmät ja ne riittävät

onko varma että kehitysmaihin menevä ilmastotuki menee oikeaan tarkoitukseen vai meneekö se johtajien sveitsin pankkitileille

mitä natoon tulee niin se nyt ei varmasti näitten tietojen mukaan mitä on saatu ole kyllä ensi vaalikauden tärkein asia

mutta jossakin vaiheessa nato aktualisoituu ja siinä sitten punnitaan kenen tahto kestää ja kestääkö suomen kansan tahto

lähes jokainen kansanedustaja varmasti on kuntansa päättäjä

södermanille että kyllä ymmärrän hänen kantansa koska hän on koko ajan ollut sitä mieltä että presidentin valtaoikeuksia ei pidä missään oloissa miltään osin koskaan supistaa ja tämä hänen puheensa ja kannanottonsa on tässä suhteessa ihan johdonmukainen

oletteko te säästäneet oletteko te panneet rahaa varastoon odottamaan että tulee huonot ajat jolloin sitä voi käyttää

yksikään kunta ei ole tehnyt yhtään mitään muuta kuin nostanut menoja

minä olen kuunnellut näitä gmo vastaisia puheenvuoroja tuolla suuressa valiokunnassa aika monta kertaa

läheisen ymmärsin ja joka vuosi on

eikö tämä ed

se mitä minä olen tutustunut näihin niin nämä geenimuunnellut elintarvikkeet eivät ole suinkaan vaarallisia niin kuin täällä annetaan ymmärtää

eihän tämmöinen peli ve tele

toinen minkä valtiovarainministeriölle voin sanoa että ei vetele sekään että tänne tuodaan jatkuvasti lakeja jotka vaan lisäävät valtion ja kuntien ja yhteiskunnan menoja

joku järki tähänkin täytyy tulla

arvoisa puhemies

jotenkin ne pitää ruokkia jotta suuri osa niistä ei kuole nälkään ja geenimuunneltu viljatuotanto on ainut keino pelastaa nälänhädästä suuri joukko ihmisiä

arvoisa puhemies

minä kyllä haluan kysyä työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajalta kumpi tässä talossa tekee lait eduskuntako vai kolmikanta

ehkä minä sanoin väärin mutta tätä kyllä tarkoitin

mutta ensiksi ed

sinänsä on ihan yks lysti viljelläänkö suomessa vai eikö viljellä mutta minä en ymmärrä vaan sitä minkä vuoksi tämä aiheuttaa niin suurta pelkoa

jos nyt kolmikanta määrää siitä mitä tässä talossa saa säätää niin pitäkää se tieto nyt hyvänen aika edes tämän eduskunnan ulkopuolella tai yrittäkää salata sitä

minusta paljon vaarallisempi asia on että tavallisen perunan ja tavallisten viljakasvien viljelyssä keinolannoitetaan ja käytetään torjunta aineita

ei kukaan muu kuin semmoinen järjestelmä jossa valvotaan hyvin pikkutarkasti kaikkia asioita

arvoisa puhemies

karhun puheen jälkeen piti ihan välttämättä tulla tänne pönttöön koska kaksi minuuttia ei taida riittää siihen kommentointiin

lähdesuojan rikkomisen takia tai toimittajille tehtyjen tietovuotojen takia ei saa käynnistää automaattista hakua

minusta tämä on todella noloa että sanotaan että kolmikanta tekee lait tässä tasavallassa

olen oikein tyytyväinen jos demarit joutuvat jos te joudutte tekemään sen uuden järjestelmän jossa sosiaaliturva on kannustava eikä perustu siihen että kaikki tulee valtiolta kun manulle illallinen oletpa kipeä tai terve oletpa töissä tai työtön kaikki vaan valtion maksettavaksi

ensinnäkin ed

ainut pelko siinä on että jos käynnistetään automaattinen haku jostain syystä yrityssalaisuuden takia niin siinä voi vahinkoja tulla

karhu sanoi että hän ymmärtää tämän

se on minun mielestäni yksi ja ainut keino

tämä ne haluu perheen lakialoitteen koska ilmapiiri on ollut jo pitkään sen kaltainen että tämmöinen aloite täytyi tehdä

teidän täytyy nyt ottaa järki käteen ja miettiä miten te saatte oman ay liikkeenne ja omat järjestelmänne kuntoon

se olisi voinut ottaa kantaa siihen mitä viestinnän keskusliitto esitti että jos tämmöinen uutisvuoto tulee lehtiin tai julkisuuteen niin sen jälkeen ei missään tapauksessa saa käynnistää minkäänlaista hakua

muuten suomi tuhoutuu uskokaa nyt jo hyvällä

minun piti ihan jäädä kuuntelemaan kuka on tehnyt onko jossakin tehty päätös että suomi liittyy natoon onko jossakin tehty selvitys siitä että meidän tulee liittyä natoon että se on erinomainen asia

arvoisa puhemies

sikäli mikäli minä olen oikein lukenut tämän kansanedustajista koostuvan ryhmän raportin ei siinä kyllä minkäänlaisia tämmöisiä johtopäätöksiä ollut

perustuslakivaliokunta on oikeuslaitos

täällä on hehkutettu lissabonin kokousten tuloksia ja pidetty niitä historiallisina ja niin se varmasti onkin koska venäjä suostui siihen että se neuvottelee tästä ohjuspuolustuksesta naton kanssa

se toimii nimenomaan oikeuden perusteella lakien ja säädösten perusteella ei yhteiskunnallisten arvojen ja mielipiteitten perusteella

arvoisa puhemies

toinen asia on että minä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että pitäisi liittyä natoon mutta se on ihan toinen asia kuin se että jossakin olisi nyt ihan peräkammarissa tai jossakin poliittisessa saunassa tehty tämmöinen nato päätös että nyt just tällä hetkellä on saatava tämmöinen lakialoite läpi että kansanäänestys pitää järjestää natosta

tietenkin ed

siinä mielessä tämä ratkaisu minkä perustuslakivaliokunta teki on ihan oikein

mutta todellinen paukku tuli kyllä venäläisten lehtien välityksellä joitten mukaan venäjä haluaa että eurooppa jaetaan ohjuspuolustuksellisesti kahteen lohkoon joista toista valvoisi nato ja toista venäjä

tiusanen oli siinä oikeassa että eurooppalaisten ongelmahan aikanaan oli se miten afrikkaa kohdeltiin ja nyt me tietenkin saamme maksaa tästä